en oikein edes itse ymmärrä että se tässä laissa tulisi missään tapauksessa käyttöön vaan nimenomaan silloin kun myöhemmin tuo laki todennäköisesti säädetään ja sitä lähdetään rikkomaan silloin luonnollisesti poliisi on se henkilö joka toimii johon otetaan yhteyttä niin kuin tapahtuu tällä hetkellä lapsipornon taikka vastaavan kohdalla

pidän sitä arvokkaana

en pidä siitä lähestymistavasta että lähin omainen olisi viranomainen vaan kyllä siinä tilanteessa kun kotona on äiti tai isä ja kaikki on niin sanotusti kunnossa lapselle hyvä paikka on oma kotikin

niin kuin tuossa debattikeskustelussa totesin meillä on tällä hetkellä julkinen liikenne sen tasoinen suomessa että suurilla kaupunkiseuduilla onnistuu tuo liikkuminen helpostikin ja joutuisasti eri kulkuvälineillä mutta sitten kun menemme vain muutaman kymmenen kilometrin päähän jopa helsingistä taikka pääradasta sivuttaissuunnassa niin enää ei julkinen liikenne palvelekaan niin kuin sen pitäisi

minusta on aivan erikoista että se viranomainen joka autoilijoiden kanssa useimmiten on tekemisissä ei ole tässä toimijana vaan tässä on kunnan viranomainen

eli tässä hieman nyt menee kyllä voisi sanoa puurot ja vellit sekaisin eli ne tapaukset joissa tätä lakia käytetään ovat hyvin erityyppisiä kuin esimerkiksi kirjastossa niin sanotusti laittomille sivuille meneminen

mutta kokopäiväinen hoito silloin kun toinen vanhemmista on kotona on hieman sama kuin se ettemme tarjoa tällä hetkellä kaikille lapsille yöhoitoakaan jos heillä eivät vanhemmat ole yötyössä

ja sitten tuolla tekstissä todetaan että esimerkiksi opettajat eli opettajista tehdään nyt sitten tämmöisiä tupakkakyttääjiä

itse mietin hivenen tämän lakialoitteen tulokulmaa

arvoisa puhemies

tämä keskustelu joka nyt onneksi vielä jatkuu huomenna seuraavassa täysistunnossa on osoittanut sen että tässä lainsäädännössä ja tämän kansallispuiston perustamisessa on vielä asioita joita on syytä tarkastella valiokuntakäsittelyssä huolella

he vahtivat aamulla kun lapsia tuodaan kouluun onko autossa savua ja sitten he menevät ja nuhtelevat kun ei tässä ole mitään muuta keinoa kuin se että mennään ojentamaan sinne

arvoisa puhemies

tässä lakialoitteessa ei ole nuorella minkäänlaista velvoitetta ei velvoitetta tavata tai olla tavoitettavissa

rajamäki nosti esille nämä muutamat erityiset alat mainiten muun muassa palomiehet joista olen täysin samaa mieltä että joudumme varmasti näitä tulevaisuudessa miettimään erityisen tarkasti

ja niin kuin täällä on eri puolueista tuotu esille myös tätä rajausta on mietittävä niin että se noudattaisi niitä linjauksia joita muun muassa omassa puheenvuorossani toin eun puolelta jossa nyt paraikaa tehdään näitä linjauksia merien suojelun ja merialueiden suojelun parissa ennen muuta niin että voitaisiin ottaa huomioon se miten alueita voidaan käyttää kalastuksessa metsästyksessä eli siinä luontaisessa käytössä jota on ollut ja sitten toisaalta miten voidaan turvata niitä herkimpiä alueita

tuleeko tästä vain tämmöinen paheksunnan pykälä eli paheksutaan että taas siellä sen ja sen autossa tupakointiin mutta siihen ei ole keinoa

eli täyttyisikö tämän laki aloitteen sisältö sillä että sosiaalityöntekijä yrittäisi ottaa yhteyttä nuoreen

se sivuaa tietyllä tavalla tätä lainsäädäntökokonaisuutta joka nyt on käsittelyssä ja tulee varmasti työllistämään meitä tulevaisuudessa entistä enempi ja vaatimaan myös yhteiskunnan panostuksia sillä kunnissa tällä hetkellä koko ajan tehdään lausuntoja joissa suuri lausunto on se että linjaliikenteen järjestäjä kysyy kunnalta ja tekee päätöksen että joku linja lopetetaan

jos nuori ei vastaa ei ota tätä avuntarjousta vastaan niin tämä laki aloite ei antaisi niitä edellytyksiä joita edustaja zyskowicz esille toi eli tulisi jonkinlaisia sanktioita esimerkiksi toimeentulon maksatuksen jatkamiseksi

tuo haaste näkyy monella muullakin alalla myös vanhustenhoidossa ja sairaaloissa mutta erityisesti tällaisissa palomiesten tyyppisissä töissä

opettajat joutuvat puuttumaan aika moneen muuhun asiaan mitkä eivät oikeasti kuulu opetustehtävään eivätkä laajasti katsottuna kasvatustehtäväänkään ja kysyisinkin onko opettajan tehtävä kasvattaa vanhempia eli tässä tapauksessa käydä kertomassa että ei autossa saa tupakoida

eli tällainen yhteiselon ja sen kokonaisuuden löytäminen pitää tässäkin lainsäädännössä vielä kertaalleen läpikäydä

ymmärrän sen hyvin että jos näillä etäisyyksillä joista äsken puhuin ainoastaan muutamia ihmisiä linja autoon tulee niin ei se voi olla kannattavaa toimintaa

ymmärrän että se voi olla toisille vaikeampi tulokulma ja ymmärrän että tämä lakialoite nyt näin runsaan allekirjoittajamäärän myötä menee jatkovalmisteluun ja käsittelyyn mutta itse toivon että myös sitä mallia pohdittaisiin että olisiko siellä jonkinlainen velvoite myös nuorelle ottaa vastaan se keskustelu ja jos hän siinä vaiheessa kieltäytyisi niin hänellä olisi myös mahdollisuus saada jonkinlainen sanktio tästä kieltäytymisestä

opettajan tehtävä on kasvattaa lapsia ja ehkä laajassa kuvassa tukea perhettä kasvatustyössä mutta se että vielä opettajan tehtävä olisi kasvattaa isää ja äitiä missä saa tupakoida ja missä ei saa se ei arvoisat edustajakollegat kuulu missään tapauksessa opettajan tehtäviin

niin kuin täällä esille tuotiin myös alan toimi jat ovat en tiedä ovatko nyt kiitelleet mutta ovat sanoneet että tämän kanssa voidaan tulla toimeen ja kun eussa olemme niin tällaisia kompromisseja meidän on pakko tehdä

itse olen kasvatustieteen maisteri luokanopettaja en ole saanut siihen koulutusta että minun tehtäväni on esimerkiksi ärjyä äitiä mennä ojentamaan kun hän toi nissanilla lapsensa kouluun kun siellä autossa oli tupakansavua enkä edes haluaisi itselleni sellaista tehtävää

ymmärrän sen että toimeentulo pitää jollain tavalla turvata hyvinvointiyhteiskunnassa kaikissa tilanteissa mutta toivoisin että tätä pohdittaisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siihen että metsähallituksen luontopalveluille lisätään määrärahoja

ehkä kuitenkin tämä esitys ja sitten tuo pohdinta jota yleisesti joukkoliikenteestä kävin mietityttää minua myös siitä näkökulmasta tuleeko meillä kuitenkin tapahtumaan tulevaisuudessa niin että nämä pienet yrittäjät eivät pysty näissä kilpailutuksissa mukana olemaan ja jäljelle jäisi vain muutamia suuryhtiöitä

tämän kaltainen huoltosuhteen ja ikärakenteen muutos merkitsee sitä että terveydenhoito ja hyvinvointipalveluita tarvitaan yhä enemmän samalla kun yhä pienempi työssä käyvien joukko joutuu siis rahoittamaan tätä yhteiskuntamme tarvitsemaa palvelutarjontaa

ympäristövaliokunnassa olemme olleet tilanteesta useamman kerran huolissaan kun uusia kansallispuistoja muun muassa sipoonkorpi ja selkämeri on perustettu ennen muuta sipoonkorpi joka liikuttaa erittäin suurta määrää ihmisiä joten tarvitaan panoksia myös siihen että nämä kansallispuistot toimivat sillä tavalla kuin niiden pitää toimia eikä niitä kuluteta väärällä tavalla

varmasti tässä käy se että joku intohimoinen tupakan vastustaja kantelee sitten opettajasta kun ei opettaja ole mennyt nuhtelemaan sitä nissanilla lapsen kouluun tuonutta äitiä ja tästähän tulee aivan erikoinen tilanne

arvoisa puhemies

perussuomalaisten budjettiesitys lisäisi valtion velanottoa hallituksen esitykseen nähden uskallan sanoa useita kymmeniä miljoonia euroja ja tämä on se totuus mikä teidän paperistanne selviää

on totta että autoveroa kun korotetaan niin on ensiarvoisen tärkeää että seuraamme mitä se tarkoittaa meidän autokantamme uusiutumisen näkökulmasta

mitä se sitten tarkoittaisi hintojen kannalta se on toinen kysymys

mikäli mitään emme ole valmiita tekemään suomen julkinen talous uhkaa ajautua hallitsemattomaan velkakierteeseen

on arvokasta että ensimmäistä kertaa tällainen strategia tehdään ja panostetaan suomalaiseen lähiruokaan mutta yksi tärkeä asia on se että ihmisillä olisi tieto siitä mitä ruokaa he ostavat ja tässä ruuan alkuperämerkinnät ovat tärkeässä roolissa

tämä lakialoite tietysti jossain määrin senkin myötä oliko se nyt sitten sossu tatu vai mikä josta keskustelut kävivät aika kiivaina nousi keskusteluun ja myös sentyyppisissä tilanteissa tämä tapaaminen olisi erittäin perusteltu

näin tapahtuisi myös ilman tämänhetkisen taantuman vaikutusta joka tietysti vielä erityisesti pahentaa tätä meidän tilannettamme

te halusitte jäädä oppositioon huutelemaan puskista ja se sopii teidän puolueellenne hyvin

se on kuitenkin tässä talouden tilanteessa hyvin kaukainen tavoite

tiedän että ministeri koskinen on tehnyt tämän asian parissa myös eu tasolla hyvää työtä ja nyt haluaisin päivitystä tietää missä ruuan alkuperämerkintöjen eteenpäin viemisessä mennään

mutta toisaalta kun äsken kuvasin näitä tilanteita arkipäivän tilanteita niin silloin voi myös miettiä onko se järjestelmä sellainen että sen kanssa voidaan elää ja palveleeko se oikeasti suomalaisia ihmisiä

keskustelu menee hivenen tästä lakialoitteesta sivuun mutta on samaa sukua minkä edustaja kokko nosti esille tämä ammattipätevyys ja kyllä siitä tulee erittäin paljon tällä hetkellä yhteydenottoja

arvoisa puhemies

tuntuu siltä että oikeastaan kukaan ei suomessa tiedä kenen se pitää lopulta suorittaa taikka näitä esimerkkejä on niin paljon että varmaa vahvistusta ei saa onpa yhteydessä sitten esimerkiksi skaliin josta erittäin hyvin ainakin itse olen näihin kysymyksiin saanut apua kun olen tällaisia erilaisia pohdintoja läpi käynyt että tarvitseeko vai eikö tarvitse ja toivoisin kyllä että tähän nyt satsattaisiin vielä tämän loppuvuoden aikana

valitettavasti näyttää siltä että tästä esityksestä on tulossa monessa mielessä aika lailla kuollut kirjain ja jopa opettajille taikka jollekin muulle kunnan toimijalle jonka tehtävä on aivan muu kuin olla tupakkapoliisina riesa ja vaikeus

olen täysin samaa mieltä mutta totta kai järjestelmän täytyy myös olla sentyylinen että se ei toisaalta kannusta käyttämään tämäntyyppistä etua väärin ja se on ollut tässä tietysti alkuperäisenä tavoitteena

sen jälkeen lapsilisät alkavat juosta normaalilla tahdilla ja neuvolassa ei kukaan pakota käymään

kiitin tuossa aiemmin ministeri vehviläistä tämän asian eteenpäinviemisestä ja aina välillä vaikka olenkin vankka euroopan unionin kannattaja ja näen että siinä on meille paljon hyvää olen myös useammin tuonut esille kriittisiäkin ajatuksia siitä miten erilaisissa asioissa kansallisella tasolla pitää toimia

arvoisa puhemies

itse pidän tärkeänä sitä että seurantaa pitää nimenomaan helpottaa niin että opiskelija tietää reaaliaikaisesti omat tulonsa ja pystyy näin itse vaikuttamaan siihen nostaako opintotukea

suomi ei saa joutua siis hallitsemattomaan velkakierteeseen mikä ensi vaiheessa tarkoittaisi lainanottajien luottamuksen heikentymistä ja korkeampia velan korkomenoja

toin aiemmin esille sen että itse olisin valmis luopumaan kokonaan vapaan tulon rajoista ja sallimaan vapaan työnteon ja työkokemuksen hankkimisen opiskelijoille ja toivon että se on tulevaisuuden malli

pahimmillaan velkakierre voi johtaa tilanteeseen jossa talouspoliittinen itsenäisyys menetetään kokonaan kuten on jo nyt käynyt islannille

minun mielestäni ministeri vehviläinen on esimerkillisellä tavalla käyttänyt kansallista harkinta ja liikkumavaraa tässä eu oikeuden soveltamisessa ja etsinyt tähän alan toimijoiden kanssa niitä joustoja joita kansallisen harkinnan ja liikkumavaran puitteissa on ollut mahdollista löytää

sen jälkeen tulemme näkemään seuraavana askeleena sen että niistä valitetaan ne menevät oikeusasteisiin ja kestää aikansa ennen kuin saadaan sitten lopullinen selkeys siitä tarvittiinko ammattipätevyyden suorittamista vai ei

myös tämä matkailuautokysymys on sellainen mitä kannattaa hyvin vakavasti tulevaisuudessa seurata ja miettiä mitkä vaikutukset sillä on esimerkiksi siihen ostetaanko autot suomesta uusina vai tuodaanko niitä saksasta tai muualta euroopasta käytettyinä

tässä muutamia huomioita lakiesityksestä joka vie sinänsä hyvään suuntaan monilta osin sitä että pääsemme vähentämään tupakansavua ja tupakansavun vaikutusta itse kuhunkin ennen muuta meihin jotka emme tupakkaa polta

talouspoliittinen itsenäisyys voidaan säilyttää vain jos suomen kykyyn hoitaa julkista taloutta luotetaan ja tämä luottamus pitää pystyä säilyttämään

tässä keskustelussa on jäänyt aika pienelle huomiolle se että hallitus on tehnyt päätöksen opintotuen sitomisesta indeksiin mutta pitää kuitenkin muistaa että indeksiin sitominen ei ole mikään autuaaksi tekevä tässä asiassa

arvoisa puhemies

julkinen talous on mahdollista saattaa kestävälle uralle ja nopea velkaantumiskehitys voidaan taittaa tai sen kanssa voidaan tulla toimeen näillä kolmella tavalla jotka on esille nostettu eli rajuilla menoleikkauksilla huomattavilla veronkorotuksilla tai rakenneuudistuksilla

siirtymäaika on erittäin perusteltu ja tuo ennakkosääntely

tämä on hyvin hienovaraista taiteilua ja toivon että hallitus seuraa autoveron korotusten vaikutuksia uusien autojen myyntiin suomessa erittäin tarkalla kädellä ja on valmis sitten korjausliikkeisiin jos niihin on tarvetta

tämä ajatus jonka edustaja jalonen nosti esille mopoautot kontra pienet autot on minun mielestäni erittäin kannatettava ja järkevä vaihtoehto

näin kävi lapsilisänkin kohdalla sitä pidettiin kovin tärkeänä ja muistan sitten kuinka ensimmäisen indeksikorotuksen jälkeen sähköpostiin tuli palautetta että tuli näin ja näin monta kymmentä senttiä korotusta ja sehän on ainoastaan keino ylläpitää sitä tasoa joka on jossain vaiheessa luotu ja päätetty pitää

ymmärrän kuitenkin myös sen että toisaalta erisuuntaisia ajatuksia sitten herää esimerkiksi näillä alueilla joilla julkinen liikenne on huomattavasti vahvempaa tänäkin päivänä

olisin valmis itse sitomaan sen niin että siihen tulisi esimerkiksi tietynlainen deadline lapsilisän maksatukseen

näistä tietysti tuo kolmas eli rakenneuudistusten hakeminen on kaikista mieluisinta mutta itse pelkään että meillä vielä tulevaisuudessa on edessä myös näitä niin menoleikkauksia kuin veronkorotuksiakin

sen takia pitää jatkossakin olla valmiutta tasokorotuksiin opintotuessa ja toisaalta myös valmiutta katsoa rakenteellista uudistusta

arvoisa puhemies

olen julkisesti ollut yle kriittinen ja vaikka ei aina olekaan järkevää kritisoida yleä uskallan sen nyt kuitenkin tässäkin tehdä

aivan lopuksi

edustan ehkä sitä sukupolvea joka ajattelee tästä asiasta hieman toisella tavalla kuin moni tässä salissa

edustaja kokko kyllä erittäin ansiokkaasti toi näitä huolia esille siitä että meidän pitää saada nuoria ja yleensäkin kuljettajia alalle ja kokko perusteli asiaa hyvin ja uskon että valiokunnassa tämä asia saa ja toivottavasti saa arvoisensa käsittelyn

tämä on kova tavoite ja olen tyytyväinen ja iloinen siitä että valtaosa puolueista ja myös työmarkkinajärjestöt ovat tähän nyt sitoutuneet

yleä tarvitaan vastaamaan sen tärkeimmistä tehtävistä ja nämä tehtävät tulisi minun mielestäni nyt kuitenkin käydä läpi ja terävöittää tuota ylen keskeistä roolia

arvoisa puhemies

nykyään tuo ohjelmatarjonta on laajentunut niin että enää ei puhuta pelkästään televisiosta eikä pelkästään radiosta vaan nykyisin hyvin paljon näistä palveluista on siirtynyt myös internetiin ja erilaisiin muihin uusiin laitteisiin

arvoisa puhemies

itse en usko että repimällä tätä maata rakennetaan vaan ennen muuta yhteistyöllä on tätä maata aina tehty ja se on hyvä että tämän sote uudistuksen pohjaksi on otettu nyt kuntaliiton yksimielinen esitys jonka takana ovat siis kaikki puolueet

kun täällä salissa on nyt keskusteltu kansanedustajien tahdosta ja siitä kuinka paljon eri lakialoitteissa on allekirjoittajia niin ajattelin että nostan tässä vaiheessa keskusteluun myös sen että meillä on lukuisia lakialoitteita joissa on yli sata allekirjoittajaa ja ne eivät kuitenkaan minun mielestäni saa sellaista käsittelyä tällä hetkellä suomen eduskunnassa kuin niiden minun mielestäni pitäisi saada

meillä tässä maassa on luvattoman paljon eriarvoisuutta sosiaali ja terveyspalveluiden osalta lääkärille pääsyn osalta sosiaalipalveluiden ikäihmisten kotipalveluiden perheiden tukipalveluiden kohdalta

liian usein asuinpaikka ratkaisee sen mitä saat ja minun mielestäni on ehdottomasti nyt viimeinen aika ryhtyä toimiin sen eteen että pystymme tässä maassa turvaamaan hyvät palvelut asuinpaikasta riippumatta

arvoisa puhemies

minusta ei ylen tehtävä voi olla se että se tulee koko ajan joka päivä ja joka hetki aina kaikille mahdollisille uusille viestinnän saroille kun jotain uutta viestinnän maailmassa tapahtuu

lääkäreille pitää päästä silloin kun sinne on tarvetta pitää olla palvelut lähellä ne mitä tarvitaan useasti ja niin poispäin

arvoisa puhemies

edustaja kymäläinen toi tässä esille sen että meidän pitää huolehtia erilaisten tienkäyttäjien tilanteesta ja olen täysin samaa mieltä

itse pidän tärkeänä myös sitä että päätösvalta pidetään omissa samoissa käsissä eikä luoda sellaista mallia jossa toisille jää vain laskunmaksajan rooli

kun viime hallituskaudella käynnistimme tämän verouudistuksen joka liikenteessä tarkoittaa sitä että siirrymme entistä vahvemmin siihen että auton käytöstä maksetaan veroa niin silloin siirsimme painopistettä auton hankkimisesta tuonne käytön puolelle

nyt olen hämmästyksekseni joutunut toteamaan ainakin tässä vaiheessa sen että reilusti yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoitteemme siitä että lasten törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi rikoksena koskaan on pysähtynyt meillä lakivaliokuntaan

itse näen niin että ylen tehtävä on vastata muun muassa erityisryhmien ohjelmatarjonnasta joka täällä on noussut esille puhutaan sitten tekstityksestä jonka äsken ed

tämä oli hyvä ratkaisu silloin ja sillä keinolla itse asiassa pystyimme vähentämään meidän autojen päästöjä eli uusien autojen hiilidioksidipäästöt alenivat juuri niin kuin olimme suunnitelleet silloin keskustan ja kokoomuksen johdolla hallituksessa ja tätä työtä nyt jatketaan

palm nosti ansiokkaasti esille taikka sitten pienempien väestöryhmien ohjelmatarjonnasta joka on ihan keskeinen tehtävä ylelle

ministeriöstä on tullut jonkinlainen lausunto ja tämän jälkeen lakialoite on jäänyt pöydälle ilman että eduskunnassa oltaisiin järjestetty esimerkiksi kuulemista jossa nämä rikoksen uhrit ja heidän edustajansa olisivat päässeet kertomaan tilanteesta

ylen on myös vastattava suomalaisesta kulttuurista ja draamasta osaltaan myös urheilusta ja ennen muuta ajankohtaisohjelmista laadukkaasta uutispalvelusta ja sitten näistä lastenohjelmista jotka ed

nyt kuitenkin taloustilanne on se että tänne tulee tällainen yleinen tasokorotus ja se vaikuttaa juuri niin kuin täällä edellä tuotiin esille myös niihin autoihin joita olisi erittäin suotavaa myytävän enempi

minun mielestäni vähintä mitä yli sadan kansanedustajan lakialoitteelle pitää tehdä on perusteellinen hyvä asiantuntijakuuleminen

arvoisa puhemies

tämä ympäristökeskusten ja ympäristöhallinnon asia on aiheuttanut paljon keskustelua ja olen hyvin samaa mieltä ed

olkoon lopputuloksena sitten minkäsuuntainen tahansa mietintö mutta en voi hyväksyä sitä että niin suuri kansanedustajien tahdonilmaisu voi jäädä vain muutaman kansanedustajan päätöksellä pöydälle

karpelan kanssa siitä että tässä on myös hyvät mahdollisuudet toimia ja nähdä ennen muuta niin että emme näkisi tulevaisuudessa näitä eri toimijoita erillisinä yksiköinä vaan niin että ne ajattelisivat yhdessä yhä parempaa suomea euroopassa

tässä samalla kun autoilun verotuksesta yleisesti puhutaan haluan sen todeta että minun mielestäni jatkossa kannattaa määrätietoisesti jatkaa työtä siihen suuntaan että uuden auton ostamisesta maksettaisiin jatkossa vähempi veroa ja painopistettä siirrettäisiin käytön suuntaan

ehkä suurin linjamuutos tapahtui ylessä silloin kun yle luopui suomen tietotoimiston palveluista ja päätti perustaa oman uutistoimistonsa

arvoisa puhemies

tästä veroratkaisusta olemme olleet syvästi eri mieltä ja näin olemme edelleen

myönnän että en aivan tarkkaan tunne ministereiden tehtävänjakoa ja voi olla että osa kysymyksistä kohdistuu ministeri rehulalle

annan tukeni mielelläni tälle hallituksen esitykselle jonka eduskunta on saanut ministeri orpon johdolla tänne tuotua

meidän mielestämme on tärkeää pitää talouden rattaat pyörimässä ja tämä elvytyspaketti joka suomessa on tehty on kerännyt kiitosta euroopan laajuisestikin

tämän myötä yle nakertaa sttn toimintaedellytyksiä ja kilpailee uutistarjonnan hinnalla

me joudumme ajattelemaan entistä enemmän niin että emme enää voi ajatella pelkästään yhtä maakuntaa taikka kahta maakuntaa suomessa taikka läänejä vaan sellaista suomea joka voisi menestyä entistä paremmin euroopassa

siitä yhtenä esimerkkinä voi jo mainita nuo kauppakeskusten valotaululla pyörivät ylen verkkouutiset jotka yle antaa sinne tällä hetkellä ilmaiseksi

nyt haluan vielä kerran vahvistaa sen oman mielipiteeni siitä että me emme tarvitse satelliittipaikannusta tai seurantaa me emme tarvitse tietulleja

perinteiseen turvapaikkaan toissijaiseen suojeluun ja sitten tähän humanitääriseen suojeluun josta olemme nyt ruotsin tapaan luopumassa

ylen tällainen laajentumishaluinen politiikka minun mielestäni voi jopa vaarantaa suomen tietotoimiston tulevaisuuden ja sitä kautta uhata ja kaventaa monipuolista ja moniarvoista tiedonvälitystäkin myös suomessa

meillä on olemassa erittäin hyvä keino tuon käytön verottamiseen ja se on polttoaine jota tankataan ja siinä maksetaan tuo käytön mukainen vero